nyt kolmannen sektorin näkökulmasta on ylivoimaisia vaikeuksia järjestää kokoaikatyötä näille ihmisille palkkatuen myötä

jos ei järjestä niin sitten helposti se palkkatuki loppuu tai sitä ei voida antaa

tämän nyt esiteltävän tai käsittelyyn tulevan lakipaketin myötä osaamisen yhteiskuntaa tullaan vahvistamaan merkittävällä tavalla luomalla nyt työväline myöskin työpaikoille henkilöstön osaamisen kehittämiseen

työmarkkinoilla tapahtuvien muutosten haasteiden keskellä jolloin ihmiset joutuvat vaihtamaan työtä ja ammattia työhistorian aikana useamman kerran on tärkeätä pitää monipuolisesta laaja alaisesta osaamisesta huolta

muutetaan siis työsopimuslakia niin että tämä mahdollistuu nyt tulevaisuudessa josta nyt on ollut epäselvyyttä ja josta kolmannen sektorin toimijat ovat nyt paljon huolta kantaneet

kysymys on erityisosaamisesta kielitaidosta yhteistyötaidoista kokonaisuuksien hahmottamiskyvystä ongelmienratkaisukyvystä ja luovuudesta sen korostamisesta

toinen kysymys koski hankintalakia

nykyinenkin hankintalaki niin kuin tiedetään tarjoaa kunnille esimerkiksi mahdollisuuksia erilaisia kriteereitä kokonaisharkintaan ottaa huomioon sosiaalisia ja ekologisia periaatteita

ja varsinkin uudistuva hankintalaki jota nyt valmistellaan luo edellytyksiä sille että myös pienemmät yrittäjät paikalliset yrittäjät ja nämä sosiaaliset ekologiset kriteerit hankintapäätöksiä tehtäessä ovat entistä voimakkaammin esillä

hallitus tässä yhteydessä tuki tämän raamisopimuksen ajattelua sillä että haluttiin sitoutua käynnistämään valmistelu myös koulutus ja hyvinvointivähennyksen käyttöönotosta yritysverotuksessa asia joka täällä on tänään ollut jo käsittelyn kohteena

vähennys nähtiin merkittäväksi keinoksi lisätä työnantajien mielenkiintoa ja sitoutumista henkilöstönsä ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen

viime päivien synkät uutiset työllisyydestä kertovat siitä että meidän vientiin perustuva hyvinvointiyhteiskuntamme on äärettömien haasteiden edessä

tavoitteeksi siis asetettiin että työntekijä voisi työnantajan määräämällä tavalla osallistua vuosittain kolmen päivän ajan osaamistaan lisäävään koulutukseen

tämä nyt käsittelyyn tuleva hallituksen esitys vastaa näiden suuntaviivojen mukaista lainsäädäntövalmistelua ja sen pohjalta nämä esitykset on myös tehty

annettu ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti pitää sisällään ehdotuksia laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä vähän vaikea sana mutta tarkoitus on hyvä muutokset kolmeen yhteistoimintalakiin lakiehdotuksen koulutuksen korvaamisesta koskevaksi laiksi jossa säädetään julkisen sektorin toimijoille myönnettävistä taloudellisista kannusteista ja elinkeinoverolain muutoksen joka täällä on ollut käsittelyssä

kaikkien näitten meidän vientien kivijalat ovat tämmöisessä murroksessa

meidän vienti on hyvin suhdanneherkkää

parempi työllisyysaste tuottavuuden nostaminen investointien saaminen tähän maahan ja meillä on tutkimus ja tuotekehityspanosta jolla me voimme uutta luoda

laissa taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä määriteltäisiin mitä ammatillista osaamista edistävällä koulutuksella oikein halutaan tarkoittaa

verokannusteen ja koulutuskorvauksen piirissä olevaan ammatillisen osaamisen kehittämiseen tulisi liittyä nykyisen tai tulevan työtehtävän selviytymisasioita sen saman työnantajan palveluksessa ei vain nykyisten vaan tulevien työtehtävien

tässä mielessä en ole enää niin huolissani ikääntyneitten ihmisten työllisyysasteesta sekin on haaste vaan olen erityisen huolestunut nuorten ihmisten syrjäytymisen kautta tulevasta työllisyysasteen heikkoudesta

koulutus voisi olla lisä täydennys ja jatkokoulutusta kuten esimerkiksi oppisopimuskoulutusta näyttötutkintoa sisäistä koulutusta työn edellyttämää kielikoulutusta uuden teknologian käyttöönottoon liittyvää kurssia ja seminaaria

ikääntyneitten ihmisten työllisyysaste on noussut meillä viime vuosina merkittävästi joka on hieno asia mutta ennen kaikkea tämä nuorten syrjäytyminen johtaa siihen että meillä on suuria haasteita tässä asiassa

arvoisa puhemies

edustaja vartiainen empiirisiin selvityksiin perustuen suomessa työlait ja sopimukset tarjoavat suurempia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kuin käytetään

koulutus voisi kuitenkin muodostua päivää lyhyemmästäkin koulutusjaksosta sitä voi rytmittää mutta se tavoite on kolme päivää johon verokannustin tulee

empiirisiin selvityksiin perustuen suomessa on eu maista joustavimmat työaikajärjestelyt

olen erityisen iloinen että täältä salista tuli ajatus siitä että oppositio haluaa tarjota yhteistyön kättä harmaan talouden torjunnassa

älkää tuoko näitä pakkolakiesityksiä tänne eduskuntaan hosumalla

pääministeri sanoi hyvin osuvasti että työ on ihmiselle enemmän kuin keino tulla toimeen ja taas korkea työllisyysaste varmistaa sen että tämä hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja kyetään jotenkin hoitamaan

eli tässä halutaan myöskin vähän tasavertaistaa ja luoda koulutusmahdollisuuksia niille joilla se koulutuksen tarve on suurin jotka eivät ehkä muuten ole päässeet tähän koulutuksen piiriin

se tehdään yhteistoimintamenettelyssä joka merkitsee käytännössä sitä että työntekijä myös vaikuttaa yhteismenettelyssä sen suunnitelman sisällön rakentamiseen

me tarvitsemme siis pitkäjänteistä työtä se on selvä

se on vapaaehtoista mutta sitä kannustetta ei saa ellei tee samanlaista suunnitelmaa kuin mitä tehdään sitten näissä yt lain mukaisissa yrityksissä

kun hallitusta muodostettiin niin silloin ennusteet talouskasvusta olivat reippaampia kuin mitä tämä todellisuus on ja kun talouskasvu on hidasta niin se vaikuttaa työllisyyteen

yhteistoimintalakien muutoksilla pyritään täsmentämään yritysten ja julkisen sektorin yhteistoimintalakien piirissä olevien yritysten osalta niin että vuosittain laaditaan tämä henkilöstö ja koulutussuunnitelma

jotta me saamme talouskasvua aikaan joka on kaiken perusta työllisyydelle tarvitaan viennin parempaa vetoa enempi investointeja suomeen

valitettavasti vain yli puolessa suomen yrityksistä tämmöisiä pitkäjänteisiä henkilöstösuunnitteluohjelmia ja suunnitelmia on tehty että ehkä tämä nostaa nyt myöskin tätä tasoa että yhä useammissa yrityksissä tehdään ne henkilöstö ja koulutussuunnitelmat koska tämä tuo myös niin kuin mahdollisuuksia yrityksien kannalta viedä asioita eteenpäin

vahvaa osaamista pk ja keskikokoisten yritysten kasvuhakuisuutta ja kansainvälistymistä julkisen talouden terveenä pitämistä sitä tämä hallitus haluaa tehdä ja ennen kaikkea on tärkeää että me pidämme huolta kilpailukyvystä mitä myös työmarkkinapolitiikalla on tehty ja että yritysten rahoitusperusta on kunnossa

henkilöstön rakenne toteutuneiden määräaikaisten sopimusten määrä ja arvio niiden kehityksestä tuo on uusi elementti

arvoisa puhemies

ylimalkaan kolmannen sektorin toiminta vapaaehtoistoiminta on tässä maassa äärettömän tärkeää ja ilman niitten ihmisten panosta moni asia oikeudenmukaisuuden kannalta olisi paljon suuremmassa määrin rempallaan tässä maassa

samoin suunnitelmissa pitää käsitellä yleiset periaatteet joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta

olennaista on että suunnitelmassa on arvio koko henkilöstön ammatillisen osaamisen suunnittelusta ja tarpeista siis koskee kaikkia

saadaan paljon uutta ja tämä biometsätalouden uusi tuleminen on tästä hyvä esimerkki

otan erityisen esimerkin siitä miten arvokasta työtä vapaaehtoistoiminnassa tehdään työttömien keskuudessa ja ennen kaikkea pitkittyvän työttömyyden ihmisten auttamisessa

lisäksi tässä suunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota ikääntyvien työntekijöiden erityispiirteisiin keinoihin ja mahdollisuuksiin joilla työntekijät voisivat tasapainottaa työ ja perhe elämää osatyökykyisten työllistymisen periaatteita ja joustavia työaikajärjestelyjä

eduskunta on hiljakkoin tehnyt täällä nyt olette tehneet yhdessä tämä on tehty lainsäädäntömuutoksen työsopimuslakiin joka mahdollistaa sen että nämä kolmannen sektorin toimijat jotka keskittyvät erittäin pitkälti pitkässä työttömyydessä olevien ihmisten auttamiseen saavat järjestää työtä osa aikatyönä ei tarvitse järjestää sitä kokoaikatyönä koska ne eivät siihen pysty talou dellisesti ja saavat sitä kautta sitten palkkatuella näille ihmisille joita kukaan muu yhteiskunnassa ei auta järjestää työtä

nyt käsiteltävä hallituksen esitys liittyy tilaajavastuulain uudistamiseen

itse koen tämän lakiesityksen erittäin tärkeänä meidän isoon strategiaan liittyen

eli tämä maa pärjää vain kovan osaamisen yhteiskuntana ja nyt me luomme työelämään positiivisen työvälineen työntekijälle ja työnantajalle käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi oman henkilöstönsä ammattipätevyyden jatkuvaan päivittämiseen ja kehittämiseen

tämä on vain hyvä esimerkki siitä miten osataan arvostaa vapaaehtoistyötä silloin kun ihmiset ovat todellisessa hädässä

ongelman ydin meillä on kuulkaa se että noin puolet meidän kaikista meidän työttömistä on sellaisia en käytä tätä hirveää sanaa rakennetyöttömyys mutta vaikeimmin työllistettäviä ihmisiä jotka eivät ihan normaalein toimin enää työmarkkinoille selviä

sen takia se istuu myös ajatukseen nostaa työllisyysastetta viedä hallittua rakennemuutosta työelämässä eteenpäin niin että ihmiset siirtyvät työstä ja ammatista toiseen eivätkä työstä työttömyyteen

julkisia hankintoja

jatkoaskelissa muun muassa siten että julkisia hankintoja koskevan lain valmistelussa lähdetään siitä että jos toistuvasti on laiminlyönyt tilaajan velvoitteitaan niin voidaan poissulkea julkisista hankinnoista

mutta kun tätä uudistusta ei kannata viedä erikseen vaan meidän kansallisen uuden hankintalain valmistelun myötä joka on nyt vireillä ja joka valmistuu ensi keväänä varmaan sitten seuraavan hallitusohjelman kynnyksellä niin tätä uudistusta valmistellaan siihen yhteyteen osana siis hankintalain kokonaisuudistusta

jatkaisin vähän siitä mistä eilen puhuttiin tästä isosta kuvasta ja tuon toivon mukaan rakentavaa arviota mutta myös joitakin rakentavia ehdotuksia joita kaivattiin eilen

meidän pitää saada tätä työttömyyttä nyt alas

se että meidän bkt kasvumme lähivuosina on aika verkkaista haastaa kyllä myös tämän työllisyystavoitteen niin kuin kaikki tiedämme

tämän hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan myös neuvottelu ja sopimusjärjestelmistä ja työriitojen sovittelujärjestelmistä on tarkoitus työmarkkinaosapuolten kesken neuvotella ja niitä kehittää ja siellä yhtenä osana näitä neuvotteluja on kysymys siitä miten vähimmäispalkkoja alittaviin palkkoihin ja alipalkkaukseen liittyviin pulmiin puututaan

senkin jälkeen se on sinänsä oikea pyrkimys johonkin vahvaan työllisyyspolitiikkaan sama tavoite kuin oli nyt työnsä päättävällä hallituksella

siinä nimenomaan kunta sen sosiaalitoimi kela te toimisto yhden oven avauksella suorittaa yhtäaikaista palvelua ja tukee jotta nämä ihmiset saavat jonkun kuntoutuksen työtoiminnan ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet työelämään

arvoisa puhemies

edustaja sipilä kysyi hyvin konkreettisesti miten nämä varmuusvarastot koskien viljaa suhtautuvat tämän hetken tilanteeseen

näitä neuvotteluja on sovittu käytävän vielä tämän syksyn aikana ja nyt työuraneuvotteluissa toivottavasti ne saadaan pian päätökseen varmaan tähän teemaan sitten järjestöjen puolella keskitytään

kilpailu ja kuluttajaviraston toiminta sen seuraaminen ministeriössä kuuluu toimialaani olen tietoinen tästä aloitteesta

tilaajan selvitysvelvollisuutta esitetään nyt muutettavaksi sopimuskumppanin verovelkatietojen ja eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta

biotalous cleantech digitalous ovat tärkeitä

ja tämäkin keskustelu vähän osoittaa että jotain koordinoinnin tarvetta varmaan tämän organisoinnissa ja järjestämisessä tulevaisuudessa on muun muassa siinä minkälaisia tulkintoja me annamme

nämä muutokset liittyvät lainsäädännön selkeyttämiseen ja julkisen verovelkarekisterin hyödyntämiseen

kaksi toivomusta

jatkossa pyrittäisiin ensisijaisesti siihen että tilaaja täyttää selvitysvelvollisuuden verojen osalta verovelkarekisteriä hyödyntäen ja siinä on monta hyvää puolta

kun oli kysymys työttömyysturvan suhteen tulkitaanko se palkaksi vai palkkioksi ja niin poispäin niin me annoimme ehkä useita ohjeita ja eri alueilla oli vähän sekavia ohjeita

jos yrityksellä on julkisen verovelkarekisterin merkintöjä verovelkaa on tilaajan jatkossa pyydettävä selvitys verovelan määrästä

me tarvitsisimme tässä paljon yhtenäisempää käytäntöä joten tämä asia kannattaa varmaan huolella selvittää olisiko siinä paremman koordinoinnin tarvetta

tästä edustaja lepän näkemyksestä että toisaalta pitäisi tehdä jämäköitä päätöksiä harmaan talouden torjumiseksi mutta varoa sitä että rehellisten yrittäjien hallinnollinen taakka ei kasvaisi

meillähän on myös iso projekti jossa me yritämme kaikin puolin katsoa sitä että näitä hallinnollisia taakkoja pystyttäisiin samalla vähentämään ja näitä molempia näkökohtia pitää ottaa huomioon

kahteen kysymykseen haluaisin reagoida

toivon että tämä nuorisotakuu otettaisiin sellaisena yhteisenä hankkeena tuolla maakunnissa ja tuettaisiin niitä toimia joita siellä ihmiset haluavat tehdä jotta tämän maan nuoriso ei syrjäydy ja saa koulutusta ja työtä

näin ollen vaikka verovelkaisen yrityksen kanssa voidaan tehdä sopimuksia täytyy tilaajan aina arvioida onko yritys tosiasiallisesti kykenevä ja halukas hoitamaan yhteiskunnallisia velvoitteitaan

heti alkuunsa haluan sanoa että sellaista tarvitaan tässä ajassa ja sehän voi perustua vain luottamukseen ja hyvään yhteistyöhön

ne ehdotukset eivät sisältyneet hallituksen harmaan talouden toimenpideohjelmaan

arvoisa puhemies

eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta lakeihin kirjattaisiin yksityiskohtaiset säädökset siltä osin kuin on kysymys lähetetyistä työntekijöistä

enkä puhu nyt vain yhteiskuntasopimuksesta vaan olen erittäin huolissani siitä muutetaanko nyt tämän sopimusyhteiskunnan ja kolmikantayhteistyön isoa periaatetta joka on aina ollut aito tasaveroinen valmisteluun ja sopimiseen perustuva yhteistyömalli

näitäkin haasteita meillä on tässä toiminnassa

tämän keskustelun yksi hyvä puoli on ollut se että puheet alkavat tulla hillitymmiksi katteettomia lupauksia annetaan entistä vähempi ja syykin on selvä

ja palkkatuen suuntautuminen erityisesti siis yksityiselle sektorille on se kärki jota me olemme tässä halunneet edistää jotta syntyisi se oikea työpaikka ja oikea valo

arvoisa puhemies

lisäksi selvitysvelvollisuutta täydennettäisiin velvollisuudella selvittää sopimuskumppanin lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen

mutta tästä viimeksi mainitusta asiasta haluaisin sanoa sen että totta kai meidän pitäisi tukea sitä että luomu ja lähiruoka pääsevät paremmin kauppojen hyllyille kuin nyt

sitten edustaja kalmari kantoi huolta siitä että varsinkin pienet yrittäjät ehkä eivät tiedä riittävän hyvin mitä nämä velvoitteet tai asiat ovat

sen takia että meidän taloudellisen kasvun näköalat ovat kuitenkin aika vaisut lähivuosina jotta me siinä pärjäämme meidän pitää saada ehdottomasti vienti laajemmalle pohjalle vienti vetämään investointia suomeen ja työllisyysastetta nostettua mikä luo edellytyksiä myös sille että me voimme tämän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan ylläpitää

se alkaa kuntoutuksesta kuntouttavasta työstä koulutuksesta ja sitten on vasta edellytyksiä sen työpaikan syntymiseen joten tätä polkua meidän pitää myös heidän osaltaan rakentaa mutta eittämättä tässä on haasteita

tällainen tiedon määrän lisääminen harmaan talouden uusista pelisäännöistä on varmaan paikallaan koska minäkin uskon siihen että ei siinä ole kysymys pahasta tahdosta tai haluttomuudesta vaan myös siitä että pitää saada tietoa jotta voi toimia oikein

puhutaan konsultaatiosta ja kuulemisesta

tässä mielessä me tarvitsemme näitä toimenpiteitä koska sillä on erittäin suuri merkitys ja jossain määrin nyt tämä kilpailulainsäädäntöön ja määräävään markkina asemaan liittyvä lakihanke joka täällä nyt on teidän käsittelyssä tulee tähän kysymykseen ottamaan kantaa mutta kyllä se tärkeä asia on

se on eri asia